minusta tuntuu että te olette ymmärtäneet väärin

eli jos me olisimme tätä linjaa jatkaneet niin me olisimme vielä enemmän velkaantuneita tällä hetkellä ja meidän talous ja työllisyystilanteemme olisi luultavasti hyvin samalla tasolla

joudun valitettavasti kohta poistumaan

tämä peruslinja jolla eurokriisiä hoidetaan luotiin jo viime hallituskauden aikana ja se tehtiin hyvät keskustalaiset keskustalaisen pääministerin johtaman hallituksen aikana eli tukipaketit ja vakausvälineet ja nämä päätökset on tehty jo silloin

mutta kalastusmaksussakin ja tässä esityksessä kaikkein oleellisin uudistus on se että meillä on yksi yhtäläinen ja edelleen mitä sillä saa kohtuullisen edullinen kalastuksenhoitomaksu jolla voi kalastaa yhdellä luvalla ympäri vuoden koko suomessa

lainsäädäntöhanke on lähdössä käyntiin ja tässä haetaan sitä oikeaa tapaa ja sitä mitä täydennyspoliisi tekisi minkä kaltaisissa tilanteissa heitä voitaisiin käyttää

meillä pitää olla ne tavoitteet kunnossa mitä me tavoittelemme ja minä olen aivan vakuuttunut siitä että tällä hallituksella ei ole mitään muuta tavoitetta kuin se että me pystymme parantamaan työllisyystilannetta saamaan mahdollisimman monelle työikäiselle ja työkykyiselle töitä

mutta tässä muuttuneessa turvallisuuskuvassa ja erilaisten uusien uhkien ollessa meillä on syytä olla jo tämänkin tyyppistä reserviä

kun ensin maa oli syvässä taantumassa ja nyt orastava kasvu on lähtenyt liikkeelle niin miksi ihmeessä me tässä tilanteessa olisimme rangaisseet työntekoa yrittämistä ja työllistämistä ja sitä kautta ajaneet maan syvemmälle taantumaan vielä syvempään velkaantumiseen ja suurem pien menokarsintojen eteen jotka tulevaisuudessa ehkä ovat edessä

toimimme suoraan kahdenvälisesti ulkoministeriösisäministeriö yhteistyöllä mutta sen lisäksi me pyrimme enemmän ja enemmän toimimaan euroopan unionin kautta koska jos euroopan unioni on neuvottelukumppani ja neuvotellaan silloin paine on paljon kovempi ja silloin me pääsemme yhdenmukaisiin käytäntöihin ja jos jollakin maalla on jo takaisinottosopimus esimerkiksi irakin kanssa niin me voisimme hyötyä sitä kautta saada sopimukset jotta myöskin nämä pakolla palautukset onnistuisivat

eteläisempi eurooppa joka haluaa runsaasti yhteisvastuuta ja pohjoisen euroopan maat suomi mukaan lukien jotka haluavat tiukempaa linjaa ja yksittäiset maat pistämään taloutensa kuriin

paljon on tehty mutta paljon pitää edelleen tehdä ja budjettiriihi on seuraava paikka johon hallitus valmistelee lisää toimenpiteitä työllisyyden parantamiseksi

tässä keskustelussa on jäänyt hyvin vähälle myöskin sitten julkisen sektorin rakenteelliset uudistukset jotka ovat aivan välttämättömiä omalta osaltaan koska nekin rahat ne miljardit joita me käytämme meidän tärkeisiin hyvinvointipalveluihimme koulutukseen sosiaali ja terveyspalveluihin ja hyvinvointiyhteiskunnan perusrakenteisiin meidän pitää käyttää paljon tehokkaammin

kiitos

tämä laki ja keväällä tehtävä kalastusasetus antavat kaikki mahdollisuudet siihen että me voimme suojella uhanalaisia kalakantoja ja vahvistaa niitä

tämä on erittäin tärkeä kysymys ja ehkä tässä yhteydessä otetaan myös se esille että monet tietysti luonnonsuojelujärjestöt olisivat halunneet jo lain tasolle määriteltävän ja nimettävän ne uhanalaisimmat kalalajit mutta vakuutan tässä omalta osaltani että minusta ne tulisi kirjata sitten seuraavassa vaiheessa asetukseen joka on tärkeä työväline jolla tämän lain yksityiskohtia voidaan tarkentaa

minä olen aivan vakuuttunut että me löydämme mallin jolla valinnanvapaudesta tulee hieno yksilöä palveleva malli mutta se tehdään niin että me pidämme hyvää huolta veronmaksajien rahoista

me teemme hyvää työtä hallituksessa mutta meidän täytyy puskea enemmän koska suomi ei ole vielä vaikka valoa näkyy siinä asennossa kuin pitää

arvoisa puhemies

haluan kuitenkin muistuttaa siitä että ei puun käyttö energianlähteenä ole mitenkään alamaissa ollut se on korkeammalla tasolla kuin koskaan ennen

minusta tämä kysymys siitä että jos seuraava vapaa aika lähetystöön on vasta sen aikarajan jälkeen on sellainen mikä pitää valiokuntakäsittelyssä käsitellä koska se ikkuna on kuitenkin oltava

täällä on tehty hyvää energiapolitiikkaa tämä metsähakkeenkaan osuus ei ole ollut missään kadotuksessa mutta piristystä tarvitaan

nyt meidän täytyy huolehtia jatkosssa siitä että metsähaketta energiaa metsästä kerätään edelleenkin

samoin nämä tulorajat ne perustuvat migrin ja stmn yhteistyöhön ovat myöskin sellainen asia että minusta voi hyvin käydä läpi sen prosessin miten nämä tulorajat määräytyvät sille tasolle missä ne migrin näissä viitteellisissä ohjeellisissa taulukoissa ovat

tähän sisältyy tärkeä asia eli pienpuun energiakäytön keräämisen tukea petua esitetään liitettäväksi kemera lainsäädäntöön pinta alatukena ja tämä olisi iso askel että me saisimme tämän monen vuoden jahnaamisen jälkeen ratkaistua

vastaan tähän koska pitää käydä hetki muualla

ja meidän pitää huolehtia sitten jatkossa myöskin siitä että mikäli tämä petun yhdistäminen kemeraan onnistuu niin onnistuu myöskin se että rahat siirtyvät perässä momentilta toiselle

siinä mielessä se pitää vielä käydä läpi mutta se toisaalta kääntäen tulee käydyksi läpi ilmeisesti myöskin tämän lain käsittelyn yhteydessä täällä eduskunnassa

joissakin asioissa suomi on ollut hyvin vetovoimainen kuten esimerkiksi perheenyhdistämisen osalta tai jonkun lähtömaan turvallisuustilanteen määrittelyn eli positiivisten turvapaikkapäätösten todennäköisyyden takia

eli kyllä suomi on joissakin asioissa vetovoimainen mutta me olemme pyrkineet tekemään näitä ratkaisuja ja teemme niitä koko ajan joilla me olisimme sillä eurooppalaisella ja vähintään mikä tärkeää pohjoismaisella tasolla jolloin meillä ei ole erityisiä vetotekijöitä

sitten vielä sanon sen uudestaan kun komissio antoi viime viikolla esityksen eurooppalaisen turvapaikkajärjestelmän kehittämisestä että kyse ei siis ollut pelkästään dublin järjestelmän uudistamisesta joka tietenkin on siinä yksi kova ydin ja tulee herättämään erittäin suurta keskustelua koska se pitää sisällään muun muassa nämä mahdolliset jakomekanismit tai ainakin niiden esitykset

mutta paljon oleellisempi asia on se että siinä esityksessä lähdetään nyt ensimmäisen kerran komission aloitteesta keskustelemaan koko turvapaikkajärjestelmän ja sitä myötä maahanmuuttopolitiikan uudistamisesta kun sen pitää lähteä siitä että meillä olisi mahdollisimman yhtenäiset käytännöt euroopan unionin eri maissa

meillä pitää olla selkeät toimintatavat ulkorajoilla meillä pitää olla selkeä prosessi kun turvapaikanhakija tulee

harkitaan tarkkaan kohteet ja keinot ja tästä tämän päivän lisätalousarviosta löytyy telakkatuki joka täällä on lähes vaiettu kuoliaaksi ainakin opposition toimesta

olen iloinen siitä että suomen talous on lähtenyt kasvuun vienti on lähtenyt pikkuhiljaa liikkeelle ja ennen kaikkea siitä että työllisyystilanne paranee ja työttömyys on lähtenyt laskemaan

varsinaissuomalaisena ja kesäkainuulaisena olen tutustunut tähän kokeiluun seurannut sitä ja saanut siitä palautetta eikä voi olla kuin tyytyväinen siihen että tätä kokeilua nyt esitetään jatkettavaksi

aivan erinomainen tapa jolla voidaan rakentaa lautta yli tämän huonon ajan

nyt on oleellista se että telakkateollisuus ei voi jäädä pitkäksi aikaa tulevaisuuteen kiinni tukiin vaan koska täällä ne keskeiset elementit ovat teknologia innovaatio ja ympäristötuki niin nyt täytyy huolehtia siitä että todellakin suomalainen telakkateollisuus rakentaa uutta osaamista uusia markkinoita ja luo tulevalle kasvulle pohjaa

tämä on tietysti pisara meressä kun mietitään työllistämistä ja sitä laajaa kokonaisuutta mutta tämä on täysin oikeasuuntainen

hallitus on ymmärtänyt jo puolitoista vuotta sitten jolloin meriteollisuuden kriisi alkoi olla selviö sen että meriteollisuus ei ole suomessa häviävä teollisuudenala vaan se on huippuosaamista ja sillä on selkeä tulevaisuus suomessa

mitä tulee työurien pidentämiseen niin muistuttaisin edustaja sipilää siitä että se oli nimenomaan vanhasen hallitus joka antoi työmarkkinajärjestöille tehtävän etsiä ratkaisuja työurien pidentämiseen ja tätä työtä tehdään edelleen

sillä on pakko olla vaikutusta vaikka nyt ei tilastojen valossa kuten tästä esittelytekstistä näkyy ole tätä työllistymisvaikutusta pystytty näyttämäänkään

ensimmäinen on suora tuki varustamoille ja telakoille myöskin pienemmille joilla on saatu pienempiä laivatilauksia valtion omasta toimesta näille pienemmille tilauksille

mutta olette varmasti huomannut sen että hallituspuolueiden riveistä pääministeri ja valtiovarainministeri ovat painokkaasti vaatineet työmarkkinajärjestöiltä tässä asiassa ratkaisuja jotka perinteisesti ovat kuuluneet suomalaisessa yhteiskunnassa työmarkkinajärjestöjen päätettäviksi eli työurat palkkaratkaisut ja niin edelleen

mutta olen aivan vakuuttunut siitä että työllistymisvaikutusta on ollut ja ennen kaikkea tämä on auttanut näitä yrityksiä pitämään ne ihmiset töissä jotka siellä ovat ja mahdollisesti vaikuttanut positiivisesti siihen että on uskallettu investoida ja kehittää yritystä eteenpäin

nyt tärkeimpänä on edesautettu se että viking line on ilmoittanut tilaavansa stxn turun telakalta uuden risteilijäaluksen joka on merkittävä ei silta vaan lautta yli tämän meriteollisuuden pahan taantumavaiheen

olisikin nyt aivan välttämätöntä että nämä ratkaisut saadaan aikaan

arvoisa herra puhemies

kun suomessa aluepolitiikkaa tehdään juuri tämän tyyppisiä keinoja meidän pitäisi etsiä ja niiden pohjalle rakentaa näiden heikommista lähtökohdista nousevien seutujen tulevaisuutta

se miksi ei tehdä niitä syksyllä normaalijärjestyksessä ei nyt ole suomen kannalta hyvä vaan nämä ratkaisut tarvitaan nyt

nyt on tärkeää hoitaa tämä tilaus myöskin valtion taholta omalta osaltaan loppuun ja löytää ne keinot joilla nämä tuet euroopan unionin kilpailulainsäädännön mukaisesti saadaan ohjattua tämän tilauksen varmistamiseksi

kysyisinkin pääministeriltä mikä on teidän arvionne tällä hetkellä miten työmarkkinoilla voitaisiin päästä eteenpäin näiden isojen kysymysten ratkaisemisessa koska haluaisimme kuitenkin arvostaa suomalaista sopimusyhteiskuntaa niin että nämä edelleenkin tehdään niissä pöydissä joissa nämä ratkaisut on tehty aikaisemminkin

toinen merkittävä hallituksen tukitoimi suuntautuu suurelle joukolle verkostoyrityksiä meriteollisuudessa joita itse asiassa on noin tuhat niiden verkostoyritysten pystyssä pitämisen tukemiseksi niiden innovaatiotoiminnan kehittämiseksi kansainvälistymisen kehittämiseksi ja iskukyvyn parantamiseksi jotta ne pysyvät pystyssä yli tämän vaikean tilanteen ja pystyvät pitämään kiinni työntekijöistään

se antaa toivoa työttömille he voivat päästä takaisin töihin se antaa toivoa kuntapäättäjille jotta kunnissa saattaisi taloustilanne helpottaa saattaa antaa toivoa yrittäjälle että kannattaa vielä jaksaa jotta se yritys pysyy pystyssä vielä ja niitä tilauksia tulee

hyväosaiset ovat mielestäni niitä joilla on työpaikka ja jotka ovat töissä ja suomessa vieläkin maksetaan työstä veroja ja paljon suhteessa moniin moniin muihin euroopan maihin

työnantajan kustannukset työntekijän palkkaamisesta on se perusta jolla suomalaiset yritykset myyvät tuotteitaan

työhönkin kohdistuneet veronkevennykset kuten täällä salissa tiedetään on painotettu pienituloisille eli tässä suhteessa on tehty mielestäni hyvää veropolitiikkaa

eli meidän pitää tehdä kaikkemme jotta me voimistamme tätä kasvua joka nyt näyttäisi todella lähtevän liikkeelle ja kuten täällä on sanottu se keskeinen asia on vakauden ylläpitäminen

ja uskaltaisin väittää että löytyy myöskin lukematon määrä tutkimuksia jotka päinvastoin todistavat että veronkevennykset ovat hyvä ja ovat olleet hyvä keino lisätä talouskasvua pitää yllä kotimaista kysyntää tässä vaikeassa taantumatilanteessa ja sitä kautta olemme pystyneet välttymään niin pahalta työttömyyden kasvulta kuin etukäteen pelkäsimme

työttömiksi on jo jäänyt paljon ihmisiä pääasiassa turun seudulla mutta laajemmaltakin suomessa meriteollisuuden parista

meillä on vaara siitä että suomalaisen työn hinta nousee niin korkeaksi että meidän on tehtävä laajalla rintamalla ratkaisuja joilla suomi on kilpailukykyinen

valitettavasti tämä tilanne tulee pahenemaan vielä koko ensi keväänkin ajan koska tämä viking linen laivan rakentaminen kun se alkuun saadaan lähtee liikkeelle vasta syksyllä

sekään ei riitä työllistämään kuin osan siitä kapasiteetista joka meriteollisuudella oli nyt näinä viimeisinä vuosina kun näitä valtavia risteilijöitä on rakennettu

eli valtio kantaa valtavan vastuun tämän hyvinvointiyhteiskunnan toiminnoista ja myös kuntataloudesta koska se välillisesti menee sinne kun kuntien

siksi nämä valtion tukitoimet ja hallituksen tänään esityksessään esittelemät lisämiljoonat työttömyyden parantamiseksi turun seudulla ovat täysin tarpeellisia

tällä kokeilulla edistetään nimenomaan näiden pienten yritysten ja vielä niiden yksinyrittäjien edellytyksiä palkata ensimmäinen työntekijä joka yrittäjälle on monesti valtava riski

tässä näillä rahoilla mahdollistetaan se että heti alkuvuodesta jolloin rahan tarve on suurin ne rahat ovat käytössä ja niillä pystytään käynnistämään kaikki aktiivisen työvoimapolitiikan käytössä olevat toimenpiteet joilla näitä ihmisiä voidaan auttaa

mutta se on myöskin se kriittinen hetki lähteekö yritys ylipäänsä kasvamaan ja se on kuten tunnettua suuri kynnys

arvoisa puhemies

meidän täytyy hallituksen ja eduskunnan toimin tukea meriteollisuutta sen laajaa yritysverkostoa siinä että ne pystyvät parantamaan kilpailukykyään kehittämään uusia tuotteita ja pärjäämään myöskin tulevaisuudessa

tälläkin hetkellä kun kilpailua käydään näistä suurien risteilyalusten tulevista tilauksista niin käytännössä kilpailu käydään eurooppalaisten telakoiden välillä

se on järkevää tehdä niin koska pelastustoimessa jota vaikka verrataan hätäkeskuksen suurempiin aluejakoihin tämä toimii aivan hyvin

tämä on ollut hyvin järkevää politiikkaa ja jos tähän olisi yhdistynyt vielä se että me emme olisi valinneet tietoista linjaa että annamme valtion nyt velkaantua niin me olisimme joutuneet tekemään samaan aikaan myöskin leik kauksia

suomen ja hallituksen tulisi kaikin keinoin toimia euroopan unionissa telakkatukien poistamiseksi koska se on ikään kuin nollasummapeliä jos kaikki maat tukevat

mutta sitten pitää erottaa ensihoito jossa siis pelastustoimella ja pelastuslaitoksella on keskeinen rooli tänä päivänä ja tulee olemaan jatkossakin

arvoisa rouva puhemies

kun työllisyystilanne paranee talous paranee sen jälkeen me olemme tilanteessa jossa me voimme tarkkailla ihan eri kokonaistaloudellisessa tilanteessa menopuolta ja myöskin tulopuolta

pahoittelen että en ole voinut täällä osallistua keskusteluun ja nytkin on aika vähän aikaa mutta halusin tulla kuitenkin käyttämään lyhyen puheenvuoron

mutta nyt meidän lainsäädännön valmistelussa pitää ratkaista tämän ensihoidon tuottamisen osalta se että kun pohjana pitää olla niin kuin nykyäänkin se mahdollisuus monituottajamalliin niin mielestäni se pitää siellä jatkossakin olla

suomen kannalta tämä olisi edullista koska väitän että suomen tuet ovat ehkä pienimpiä näistä maista ja jos me pääsemme tilanteeseen jossa telakkatukia ei ole käytössä euroopan unionin alueella niin suomi pärjää aina sen hyvillä telakoilla ja sen hyvällä osaamisella

mutta pelastuslaitoksella tulee olemaan jatkossakin iso keskeinen ja suurin osa ja rooli tässä ensihoidon tuottamisessa

arvoisa puhemies

lopuksi haluan vielä kiittää hallitusta hyvästä päätöksestä tukea turun kulttuuripääkaupunkihanketta ja toivottaa kaikki kansanedustajat ensi vuonna turkuun juhlimaan kulttuuripääkaupunkivuotta

hyvät edustajat

mutta tähän varsinaiseen pelastustoimeen ei siis paikallisella tasolla sen uudistuksen pitäisi näkyä muuta kuin sillä että turvataan resursseja ja byrokratiaa ja hallintoa vähennetään edelleenkin lähimmän partion periaatetta joka on erinomainen käytetään ja silloin kaikki turvallisuusviranomaiset toimivat hyvässä yhteistyössä

meillä ovat kieltämättä koko vastaanoton sisäisen turvallisuuden resurssit ja henkilöstö olleet todella kovilla tuosta kesästä lähtien tekevät paljon töitä upeaa työtä

puhemies